niin kuin totesin esittelypuheenvuorossani olisi hyvin välttämätöntä että seuraavalla vaalikaudella kohtuullisen hyvissä ajoin vakinaistamisesta tehtäisiin päätös

jos erityisesti leikataan tulevaisuudesta eli lapsiperheistä leikataan silloin yhtä keskeistä peruspilaria

se saattaa korostaa yhteistoiminta alueen hallinnollista himmeliä ja oman kaupungin hallinnollinen himmeli saattaa olla kerta kaikkiaan aika monimutkainen

siksi on erittäin tärkeää se että myöskään niihin taloudellisiin etuuksiin ei leikkaamalla puututa vaikeassakaan taloudellisessa tilanteessa vaan tuetaan sitä että vanhemmat pystyvät kantamaan sen kasvatusvastuun joka heille on annettu ja tullut

turvallisuus ja puolustuspoliittinen selonteko ja kaiken kaikkiaan turvallisuus on niin tärkeä asia että valmistelun tällaisessa asiassa pitäisi aina tapahtua parlamentaariselta pohjalta

kuntaliitoksia tulee tapahtumaan tulevaisuudessakin mutta niiden pitää tapahtua vapaaehtoisella pohjalla

tämä muutos koskee pieniä kuntia ja suuria kuntia ja tarvitaan kuntaliitoksia mutta ne samat palvelut on hoidettava koko maassa vaikka meillä olisi vain yksi kunta

ei niistä periaatteista jotka olemme todenneet tarvitse sanoutua irti mutta kokoomus sanoutui paras hankkeen linjauksista irti ja halusi viime hallituksen loppukaudella kävimme neuvotteluja että paras hankkeen voimassaoloajan pitää loppua mahdollisimman pian

se on näkynyt vaalipiiriuudistuksessa se on näkynyt kuntauudistuksessa ja se on näkynyt tässä

tämä malli mahdollistaa sen mahdollisimman tasapainoisen kehityksen ja mahdollistaa sen että saadaan aikaan hyvät kehittämistavoitteet ja kehittämismahdollisuudet

ei pidä puhua kahta eri paikoissa eri tavalla

puolustusvoimauudistusta ja siihen liittyen puolustusvoimiin kohdistuneita leikkauksia ja siihen liittyen tätä selontekoa olisi ollut tärkeää tarkastella laajassa kokonaisuudessa ja parlamentaarisen valmistelun pohjalta

arvoisa puhemies

me emme saa sitoutumista sillä aikaan ja siinä mielessä sitä pitää niin pitkälle välttää kuin suinkin

tätä kehyskeskustelua on ollut osittain hämmentävä seurata erityisesti siinä mielessä että poikkeuksellisen paljon on tarkoituksellisesti tulkittu toisten puheenvuoroja väärin ja niistä esitetty väittämiä

kun aikanaan tehtiin puolustuspoliittisia selontekoja vuosikymmeniä sitten ja maan puolustuksesta vallitsi hyvin ristiriitaisia näkemyksiä yhteisymmärrystä haettiin parlamentaarisen valmistelun pohjalta

on varmasti näin ja kaikki ei johdu mallista vaan mallin sisällä voidaan toteuttaa organisoida ja johtaa asioita monella tavalla

historiasta voidaan löytää erilaisia asioita erilaisissa tilanteissa mutta eivät ne aina käy sitten tämän päivän vertailukohteeksi

meidän täytyy aina kaikissa tilanteissa kuitenkin muistaa että oleellinen asia on se kansalainen ja hänen tarvitsemansa palvelut jotka meidän täytyy kaikissa tilanteissa turvata

jos ruvetaan historiaa kaivamaan niin on aika mielenkiintoista se että kun kuntiin tuli yleinen ja yhtäläinen äänioikeus niin silloinen oikeisto vastusti voimakkaasti sitä että ei se sovi ja siitäkään ei ole sataa vuotta aikaa ja totesi että äänioikeuden tulee perustua manttaalilukuun ja taksoitettuun veroon

ja jos mallissa on korjaamista sitä pitää sitten korjata

se tarkoittaa sitä että vaikka on kuinka vaikea tilanne ja kriisi kaatuu päälle niin pitää säilyttää päätöksentekokyky ja pitää olla suunnasta suunnilleen selvillä eikä mennä eri suuntiin eikä hosumalla panna hyvää asiaa pilalle

tässä esityksessä nyt niitä asioita on otettu huomioon

emme me sillä tavalla pääse yhteiseen ymmärrykseen siitä miten tästä vaikeasta taloudellisesta tilanteesta selvitään eteenpäin

onneksi meillä on demokratia

minusta kainuu olisi tietyllä lailla jos jossakin lähdetään kokeilemaan myöskin se aika tietyllä tavalla sovelias alue sen seuraamiseen

kyllä meidän pitäisi pystyä pääsemään siinä eteenpäin että kun tiedämme mitä toinen sanoo ja tarkoittaa emme tulkitse sitä väärin

asia joka on tässä selonteossa kiinnittänyt huomiota on se että talousasioita eli rahoituspohjaa ei ole käsitelty lainkaan

ei se että väittää toisen sanomaksi jotakin mikä ei pidä paikkansa muutu totuudeksi vaikka sen väitteen esittää kuinka monta kertaa tahansa

yksi erikoinen peruste siinä on että todetaan noissa ehdotuksen perusteluissa että näillä kaupunkiseutujen kuntarakenteen muutoksilla on merkittävä valtiontaloudellinen vaikutus

miksi pitäisi kieltää jos jonkun alueen kunnat ja kuntalaiset ja kuntien päättäjät toteavat että tällä tavalla toteutettuna me pystymme parhaalla tavalla turvaamaan ihmisten palvelut

tämä perustelu ontuu

lopuksi totean sen että keskusta on edelleen hyvin valmis yhteistyössä viemään eteenpäin kuntauudistusta parlamentaarisella valmistelulla kun kunta ja palvelurakenneuudistus mukaan luettuna sote on välttämätöntä

niistä toimenpiteistä joita esitetään toteutettaviksi puuttuu suurelta osin vaikuttavuuden arviointi

oikeastaan kun tarkastelee tämän hallituksen syntyä ja hallitusohjelman tekemistä ja hallitusohjelmaa siinä näkyy tämä sama ristiriita

ei kai muoto ja järjestelmä ole itsetarkoitus tai kieltäminen itsetarkoitus vaan kyllä jos joku toimii hyvin miksi se ei voi toimia

sen verran otan esimerkin menneestä ajasta hallituksen osalta

kun tehdään näin tärkeä selonteko kuin turvallisuus ja puolustuspoliittinen selonteko ja siinä ei ole esitetty ratkaisuja siihen miten tämä homma hoidetaan kyllä tästä selonteosta aika paljon jää pois

esimerkiksi pankkiveron osalta joka on toteutettu ei tehty vaikuttavuuden arviointia riittävästi ja sen vaikutukset ovat melko olemattomat valtion tulojen kasvun kannalta sen sijaan kielteiset vaikutukset ovat monelta osin huomattavat

tämä voi myös neuvostojen revitään tämä asia lähetetään hallintomalli

varmasti on sekin ollut näköpiirissä että tämä on ollut vaikea asia ja talous on tiukka mutta tässä voisi lainata vanhaa poliitikon ohjetta

meidän pitää pystyä arvioimaan vaikuttavuutta muiltakin osin kuin siltä osin mitä se vaikuttaa suoraan valtion budjetin sarakkeeseen eli pitää pystyä arvioimaan myös mitä se vaikuttaa siinä kohteessa ja toiminnoissa synnyttävätkö nämä toimenpiteet uutta kasvua uutta taloudellista toimeliaisuutta vai eivät

puolustuspolitiikka turvallisuus on niin iso asia että sitä pitää pystyä käsittelemään yhteisesti ja sitä pitää pystyä käsittelemään reaalitalouden pohjalta

tällaista menettelystä on tänään sovittu kuin lähden liikkeelle kuntataloudesta ja tätä tullaan noudattamaan myöskin jatkosta budjettikäsittelyn yhteydessä cun

tämä on sellainen yhteinen asia johon meidän koko talouspolitiikassa pitäisi pystyä enemmän kiinnittämään huomiota

muut kuin valtio varmista että pääministeri ovat köyttä puivat olkaa hyvä

kun kuunteli näitä perusteita että ei tätä talouspohjaa nyt oikein ole voinut käsitellä koska ei voi tulevien hallitusten käsiä sitoa tuli mieleen vain se että ei se haittaisi vaikka puhuja uskoisi siihen mitä puhuu

arvoisa puhemies

otan sitten vain yhden asian tämän kehyspäätöksen osalta esille myös sen vuoksi etten pysty olemaan läsnä kuin osan aikaa torstain välikysymyskeskustelussa ja se on lapsilisäleikkaukset ja kaiken kaikkiaan perheiden tukeminen

arvoisa puhemies

valtion ensi vuoden talousarvioesitykseen sisältyvän peruspalvelubudjetin perusteella kuntatalous näyttää selviävän talouskriisistä huomattavasti pelättyä pienemmin vaurioin

arviot ovat muuttuneet selvästi myönteisemmiksi kuin vielä aiemmin keväällä ennustettiin ja vielä myönteisemmiksi kuin vuosi sitten

se on yksi tärkeä osa turvallisuutta ja nimenomaan laaja alaista turvallisuutta

toivon että keskustelu tästä selonteosta jatkuu ja sanon vieläkin että tämä jos mikä on syvästi yhteinen asia

kuntien yhteisöverojako osuutta on korotettu kuntatyönantajan kansaneläkemaksu on poistettu sekä kiinteistöveroprosenttien ala ja ylärajoja on nostettu

ei ollut kysymys siitä että jaettiin ylijäämää tai olisi ollut ylimääräistä jakovaraa vaan se otettiin käyttöön siksi että tulevaisuudessa syntyisi jakovaraa että perheet selviytyisivät elämästä saisivat otteen elämästä ja tulisivat toimeen turvaisivat lapsille paremmat elinolosuhteet

kun tämä lapsilisäleikkaus vaikuttaa erityisesti monilapsisissa perheissä ja yhden tulonsaajan perheissä ja kun otetaan huomioon se että samanaikaisesti ollaan sitten toteuttamassa kotihoidon tuen leikkausta vaikutus kohdentuu juuri samaan joukkoon

työllisyys on nyt kehittynyt suotuisammin jolloin kuntien verotulokertymän pelätyn suuruista notkahdusta ei ole toteutunut

arvoisa puhemies

ensi vuoden yleisnäkymät kuntataloudessa ovat kohtuulliset

investoinnit pysyvät korkealla tasolla jolloin vuosikate on jäämässä nettoinvestointeja alhaisemmaksi

arvoisa puhemies

on ollut ihan mielenkiintoista ja mieluistakin seurata tämän illan keskustelua joka on ollut varsin rakentavaa tästä ulkomaalaislain muutosesityksestä

uusia tehtäviä tuovat vammaispalvelulain uudistus parannukset neuvolatoimintaan koulu ja opiskelijaterveydenhuoltoon lapsi perheiden kotipalveluihin terveydenhuoltolaki päihdeäitien hoidon järjestäminen sekä vankilan perheosastot

tämän lakiesityksen keskeinen tavoitehan on ollut panna täytäntöön eu direktiivi jolla pyritään yhtenäisiin turvapaikkaa ja toissijaista suojelua koskeviin määräyksiin sekä turvaamaan suojelun tarpeessa oleville vähimmäistason mukaiset edut kaikissa eu maissa

sen haluan todeta kuitenkin että kun hallintovaliokunta tätä lakiesitystä käsitteli siinä käsittelyssä oli harvinaisen vähän politikointia ja puoluepolitiikkaa

valiokunta oli lähes yksimielinen lopputuloksesta ja koko asian käsittelyn ajan pyrki hyvin yhtenäiseen lopputulokseen ja oli hyvin lähellä se ettei valiokunta ollut täysin yksimielinen

luvussa ei ole mukana viime vuonna päätetyn mutta myös ensi vuonna vaikuttavan kuntatalouden mittavan elvytyspaketin vaikutuksia

tähän haluan liittää sen että on hyvin tärkeää että meillä on hyvin selkeä turvapaikkapolitiikka ja maahanmuuttopolitiikka ulkomaalaispolitiikka kaiken kaikkiaan koska on myös erittäin tärkeää se että koko eun piirissä on mahdollisimman yhtenäiset normit ja yhtenäinen turvapaikkapolitiikka ja turvapaikkamenettely

tärkeää on että kunnissa jatketaan määrätietoisesti paras hankkeen mukaisia toimenpiteitä varsinkin palvelurakenteiden uudistamisessa

kehittämistyö jatkuu niin palveluissa ohjauksessa kuin toimintatavoissakin myös sähköistä asiointia pyritään mahdollistamaan laajasti

eun mahdollisimman yhtenäinen turvapaikkapolitiikka johtaa parhaimmillaan siihen että myöskään mistään maasta ei tule turvapaikanhakijoiden keskittymä

samaan aikaan virastoilta edellytetään merkittävää henkilöstömäärän supistamista tuottavuusohjelman nimissä esimerkiksi eläköityminen ei aina toteudu arvioidussa aikataulussa

nämä seikat yhdessä valtionhallinnon yleisten määrärahaleikkausten lisäksi ovat johtaneet siihen että kulunut vuosi on ollut aluehallintovirastojen taloudelle hyvin haasteellinen

turvapaikanhakijoiden määrä tulee varmasti tulevaisuudessa kasvamaan

tämä asettaa ensi vuodelle erittäin suuret taloudelliset paineet

siihen vaikuttavat tietysti erilaiset konfliktit eri puolilla maailmaa mutta myöskin ympäristöolosuhteet ruokatilanne ja niin edelleen

viimeisenä asiana muutama sana tietojärjestelmähankkeista

koko eun piirissä on myös arvioitava ja linjattava sitä mitkä ovat koko eun mahdollisuudet toimia tässä asiassa niin että tulokset ovat mahdollisimman hyviä

on hyvin tärkeä asia kun keskustelemme turvapaikkapolitiikasta ja maahanmuuttopolitiikasta että keskustelu on oikeasuhtaista ja rakentavaa

tietohallintolaki tulee vahvistamaan konserniohjausta valtionhallinnossa ja edistämään koko julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteensopivuutta merkittävästi

mielestäni on tärkeää että myös tulevat hallitukset tulevat jatkamaan koko julkista hallintoa koskevien yhteensopivien tietojärjestelmien kehittämistä määrätietoisesti

kun esimerkiksi turvapaikanhakijoita käsitellään ei tule puhua massasta vaan silloin käsitellään ihmisiä ja on tärkeää että turvapaikkahakemukset pystytään käsittelemään mahdollisimman nopeasti ja kuhunkin kohtaan on ohjattavissa riittävästi resursseja

onnistuminen tässä merkitsee suurta loikkaa tuottavuuden parantamisessa ja auttaa osaltaan julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromisessa

tämän hankkeen ohjeeksi sopisi mielestäni tietyllä tavalla vanhan mainoksen lausetta mukaillen rahaa pihistämättä laadusta tinkimättä

on tärkeää että tämä kokonaisuus on meillä mahdollisimman hyvin hallinnassa ja toisaalta että me otamme huomioon inhimilliset tekijät

tällä tarkoitan sitä että valtiontalouden tiukasta kehyksestä huolimatta meidän on uskallettava investoida tähän hankekokonaisuuteen jolla on merkittävät säästöt aikaansaatavissa

kysyin häneltä mitkä tekijät vaikuttavat siihen millä tavalla tänne kotoutuu

mutta on välttämätöntä että turvapaikkapolitiikka on hallinnassa että me pystymme identifioimaan pystymme poistamaan maasta silloin kun turvapaikkaan ei ole mahdollisuutta ja niin edelleen

arvoisa puhemies

en sen enempää tästä lopputuloksesta totea muuta kuin sen että huomasin että perussuomalaisten ryhmä sen lisäksi että esittää valitettavasti lain hylkäämistä sitten toisaalta esittää lausumaan pientä muutosta

tulee mieleen se vanha sanonta että kaikilla asioilla on oma aikansa

rajamäelle haluan todeta ensinnäkin sen että meillä on valiokunnassa parasta aikaa käsittelyssä kotouttamisselonteko ja tulemme siihen perusteellisesti paneutumaan

tulemme myös tämän lausumaehdotuksen mukaisesti valiokunnassa hyvin tarkkaan omalta osaltamme seuraamaan tätä turvapaikkapolitiikkaa

uskon että tässä päästään hyvin eteenpäin

mielestäni haluan toistaa sen vielä mitä äsken puheenvuorossani sanoin meidän on suunnattava tässä asiassa nyt katse tulevaisuuteen ja siihen että tilanteet paljon muuttuvat